euroveron tuottoa vuositasolla

eduskunta edellyttää että hallitus asettaa tavoitteeksi yhtenäisen yhteisöveropohjan luomisen euroopan unionin alueelle jotta voidaan ehkäistä jäsenmaiden haitallista verokilpailua

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja päivi räsänen jonka jälkeen sitten ministeri orpolle mahdollisuus käyttää puheenvuoro jos hän niin toivoo

valitettavasti perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa jatkaa näin tulevat kasvattamaan tuloeroja näiden meidän tulojakoon liittyvien epäkohtien korjaamisen

kari uotila vas li anderssonin vas kannattamana yleisperustelut

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti kotouttamiseen kuuluvan koulutuksen kuten kielikoulutus siirtämisen työ ja elinkeinoministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön jossa on paras koulutusosaaminen

järvelle puhemies ei pysy tässä voidaan eläkeläisten verotuksesta niina päivänurmi tarkistaa tarkistetuista uusia mutta välillä rampilta eläketulovähennystä ei samalla tavalla niitä kun palkkatulovähennystä

satakaksikymmentäviisi jaa että kuusikymmentä ei tyhjän nolla poissa neljätoista eduskunta äänestysjärjestys hyväksyttiin

kotouttamiskoulutukseen on osoitettava riittävästi resursseja ja kotouttamisen tulee olla kaikkien maahanmuuttajien saatavilla

sitä ei otettu huomioon yleinen

touko aallon ehdotus

äänestyksissä

vielä yksi kysymys

totean että sen sijaan kymmenen satatuhatta eroa mikä sinua ja olla vaali on yksimielinen ja että aika harvat tienaavat palkkatyöstä satatuhatta euroa vuodessa mutta seitsemänkymmentätuhatta vielä aika moni jos se olisi säädetty viime vuonna suosimia somalinimiä ja saa vain saisi huomattavasti enemmän saisimme huomattavasti enemmän

äänestyksessä

onko tähän aiheeseen liittyen vielä halua esittää lisäkysymyksiä

jatketaan puhujalistaa hetken aikaa

lausumaehdotus

edustaja elomaa

totta kai tämä tietää sitä ja tarjota ihmisille aikaa kyllä mä sitä vapaaehtoisesti tosin minä henkilökohtaisten esitä asiasi

siinä tapauksessa edustaja zyskowicz on kyllä pyytänyt

naavasta shower

juuri vähävaraiset kielet niin edelleen

lausumaehdotus

herra puhemies

eduskunta edellyttää että säästötoimien vaikutuksista talouskasvuun ihmisten ostovoimaan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen tehdään asianmukaiset vaikutusarvioinnit

tämän maiseman syliin synnyin metsän kämmenelle opin hengittämään sen tahtiin syvään

se on rakenteellinen uudistus jollaisia tämä istuva hallituskin on ilmaissut haluavansa tehdä asiassa kuin asiassa mutta tulokset ovat jääneet vähän laihanpuoleisiksi

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

laulut

mutta haluaisin vielä palata tuohon mitä edustaja toivola ja edustaja kiuru sanoivat tuosta äärimmäisen köyhyyden vähenemisestä